arvoisa puhemies

yleisesti onkin nähty etteivät eun laajuiset ongelmanratkaisumekanismit toimi aina kovin hyvin koko euroopan alueella

kannustankin lämpimästi kaikkia osapuolia hyväksymään sopimuksen ja siirtymään eteenpäin kohti sen toteuttamista jotta taloutemme lähtee uuteen nousuun

arvoisa puhemies

aiheeseen liittyvää keskustelua on syytä käydä meillä suomessakin ja tämä kansalaisaloite on toiminut ansiokkaana keskustelun herättäjänä ainakin täällä eduskunnassa

sivumennen sanoen tämä keskustelu on kaiken lisäksi ollut yllättävän hyvähenkistä vaikka selvästi meillä mielipide eroja onkin

edustaja lehdon ja muiden laatima lakialoite koskee tosiaan kansanedustajien saamaa sopeutumiseläkettä

arvoisa puhemies

meidän päättäjien on syytä kuunnella aidosti ja tarkalla korvalla kansan mielipidettä vaikka tietenkin myös puolueetonta tietoa euroeron seurauksista tarvitaan vielä lisää

koulutettuna kansakuntana ja seurauksista hyvin informoituina suomalaiset osaavat kyllä muodostaa tästäkin asiasta järkevän näkemyksen jota päättäjien tulee kunnioittaa

mainitun kaltainen sopeutumiseläke näyttäytyy kieltämättä varsin erikoisena tänä aikana jolloin kansalaisten eläkeikää nostetaan ja etuuksiakin pakon edessä joudutaan leikkaamaan

ja kuten edustaja lehdon lakialoitteessa todetaan on sopeutumiseläkkeen alkuperäinen tarkoitus ollut toimia väliaikaisena tulonlähteenä eduskunnasta putoavalle henkilölle ennen uuden työpaikan löytämistä mutta nyt se kuitenkin näyttää pikemminkin toimivan lähinnä esteenä työllistymiselle koska sopeutumiseläkkeen taso on lähellä suomalaisten keskipalkkaa ja selvästi yli mediaanitulon

arvoisa puhemies

kansalaisaloitteessa esitetty kansanäänestys toisi koko kansan näkemyksen eduskunnan tietoon ja tällä perusteella kannatan kansanäänestyksen järjestämistä

tämä matala sopeutumisraha vastaa olennaisilta osiltaan ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan tarkoitusta ja siihen vaikuttavat myös ansio ja pääomatulot

olen itsekin sen allekirjoittanut ja toivon koko eduskunnan suhtautuvan siihen hyvin vakavasti näinä taloudellisesti vaikeina aikoina ja näyttävän esimerkkiä kansalaisille

arvoisa puhemies

tosiaan tässä on ollut paljon puhetta tästä kolmannen lisätalousarvion työllisyysmäärärahojen riittävyydestä ja sosialidemokraatit ovat kovasti arvostelleet että sinne olisi enemmän rahaa pitänyt esittää

mutta olen itse kyllä sitä mieltä että työministeri lindström on toiminut oikein hyvin tässä niiden reunaehtojen puitteissa jotka hallituksella valitettavasti nyt on

tämä microsoftin irtisanomille henkilöille tarkoitettu määrärahahan on tarkoitus sitten hakea euroopan globalisaatiorahastosta myöhemmin

se on minun mielestäni erinomainen helpotus työllisyyteen jatkossa

edustaja tanus toi äskeisessä puheenvuorossaan esille tähän avioliittolain muutokseen liittyvään lakiesitykseen sisältyviä väyliä jotka voivat toimia oikoreitteinä avioliittoon ja ne seikat hämmentävät myös minua

tupakoinnin vähentäminen on erittäin hyvä tavoite sekä yksilön että kansanterveyden kannalta joskaan ei missään nimessä mitenkään helppo toteuttaa

tässä lakiesityksessä tupakkalain muuttamiseksi on monia hyviä keinoja tupakoinnin vähentämiseksi ja lasten etukin on pyritty siinä ottamaan huomioon

lisäksi lapsivaikutusten arviointiin ja lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin varmistamiseen olisi mielestäni pitänyt jo valmisteluvaiheessa käyttää huomattavasti enemmän aikaa ja resursseja

monet piintyneet tupakoitsijat ovat näet pystyneet siirtymään tavallisen tupakoinnin parista sähkötupakointiin ja ainakin oma näkemykseni on se että sähkötupakointi on näistä kahdesta vaihtoehdosta vähemmän huono

parempana keinona tupakoinnin vähentämiseksi olen sitä vastoin pitänyt muun muassa eduskunnan jo aiemmin säätämiä tupakkaveron korotuksia joista seuraava astuu voimaan nyt heinäkuun alussa ja lisää tupakkaveron korotuksia on tulossa jatkossakin hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti ja ne tupakkaveron korotukset ovat mielestäni erittäin kannatettavia

omaan näkökulmaani ei ainakaan tietääkseni liity mitään uskonnollisia syitä mutta se on kuitenkin itselleni hyvin vahva arvovalinta

keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin

hallitusohjelmassa on linjattu ettei veroaste nouse enää nykyisestä ja tarkoituksena on siirtää verotuksen painopistettä työn ja yrittämisen verotuksesta kohti haittaverotusta esimerkiksi painottamalla tupakkatuotteiden verotusta ja alentamalla tuloverotusta

suomen yrittäjien esittämänä toiveena on ollut että hallitus toteuttaa pikaisella aikataululla hallitusohjelman mukaiset päätökset yrittäjävähennyksestä ja tämä yrittäjävähennys toteutuukin ensi vuoden alusta lähtien

samoin ryhdytään valmistelemaan lainsäädäntöä voittovarauksesta jolloin yritys voisi lykätä osan tuloksestaan myöhemmin verotettavaksi ja kasvattaa siten investointien rahoitukseen käytössä olevaa nettotuloa

nämä muutokset mahdollisesti yhdistettyinä yhteisöveroasteen alentamiseen voisivat parantaa yritysrahoituksen neutraliteettia ja yritysten toimintaedellytyksiä

myös osa aikaiseksi yrittäjäksi ryhtymistä on tarkoitus helpottaa ja loiventaa rajaa yrittäjän ja palkansaajan välillä sekä pienentää yrittämiseen liittyviä riskejä

arvoisa puhemies

myös innovaatio ja palvelusetelin käytöstä suoritetaan kokeilu jossa pk yritykset voivat hankkia omiin kehittämistarpeisiinsa ulkopuolista asiantuntemusta ja tukea

seteliä voitaisiin käyttää esimerkiksi yhteistyöprojektissa korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen kanssa liikeideoiden arvioinnissa ja kehittämisessä tai kaupallistamisessa

jatkossa myös kokeillaan alueellisesti työnhakija ja työnantajalähtöistä työllisyyspalvelua jonka puitteissa voidaan poiketa voimassa olevasta työvoimaa yrityspalveluja ja työttömyysturvaa koskevasta lainsäädännöstä

arvoisa puhemies

nämä toimenpiteet ovat tarpeellisia työllisyyskehityksen kääntämiseksi nousuun vaikka eivät työttömyysongelmaa sellaisenaan kokonaan ratkaisekaan

arvoisa puhemies

kyseessä on koko valtion budjetin osalta hyvin pieni summa erityisesti kun pidentyneet asiointimatkat ja mahdollisesti heikkenevä turvallisuus toisivat tämän muutoksen toteutuessa lisäkuluja

kehotankin nyt hallitusta vielä kertaalleen pohtimaan olisiko tälle suunnitellulle poliisiasemien sulkemiselle ja siitä saatavalle säästölle mahdollisia korvaavia kohteita

toivoisin että näitä poliisiasemia ei suljettaisi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamiseksi ja käsittelyssä oleva hallintovaliokunnan mietintö liittyvät lakimuutokseen joka tosiaan poistaa kansallisesta lainsäädännöstämme humanitäärisen suojelun perusteella myönnettävän turvapaikkaoikeuden käsitteen

kuten edelliset puhujat myös minä haluan ilmaista tukeni tälle edustaja heinosen lakialoitteelle joka on linjassa muun muassa tänään aiemmin lähetekeskustelussa käsitellyn esitutkintalain muutoksen kanssa

aiemminhan turvapaikanhakijalle on voitu myöntää oleskelulupa humanitäärisen suojelun perusteella ellei edellytyksiä turvapaikan tai toissijaisen suojelun antamiselle ole löytynyt

kuten täällä tänään on aiemmissa puheenvuoroissa todettu eivät kansan syvien rivien tunnot mielestäni vastaa raiskauksista ja törkeistä raiskauksista nykyään monesti annettuja ehdollisia tuomioita

tämä humanitäärisen suojelun käsite on kuitenkin ollut kansallista sääntelyä eikä se perustu eu lainsäädäntöön tai kansainvälisiin velvoitteisiin kuten näistä aiemmista puheenvuoroistakin on käynyt ilmi

tässä on kyseessä myös moraalisesti erittäin merkittävä kannanotto koskien naisten asemaa ja fyysistä koskemattomuutta ja sen tärkeyttä

ja tämä käsite on lisätty omaan kansalliseen lainsäädäntöömme vaikka myös aiempaa lakia säädettäessä pyrittiin yhdenmukaisuuteen koko eun alueella

kiitän edustaja heinosta tästä merkittävästä lakialoitteesta

on myös huomioitava että viime vuonna humanitäärisen suojelun perusteella oleskeluluvan sai vain hieman yli sata henkilöä eli aika pieni määrä mutta siitä huolimatta meidän lainsäätäjien täytyy varmistaa että lainsäädännöstä meillä suomessa karsitaan muihin eu maihin verrattuna ylimääräiset vetovoimatekijät

tämä lainmuutos on siihen tavoitteeseen suhteutettuna hyvä askel ainakin periaatteellisella tasolla varsinkin kun lähtökohtanamme on saada lainsäädäntömme ja sen soveltamiskäytännöt vähintään yhtä tiukoiksi kuin muissa pohjoismaissa

arvoisa puhemies

tämä edustaja oinosen laatima lakialoite paneutuu asuntojen kuntotarkastuksia tekevien henkilöiden pätevyysvaatimuksiin

nykyäänhän kuntotarkastajien koulutus ja osaaminen vaihtelevat valitettavasti varsin paljon ja ikävä kyllä tämä näkyy myös kuntotarkastusten laadussa

muun muassa näillä perusteilla pidän lakiesitystä erittäin kannatettavana eikä perustuslakivaliokunnankaan lausunnon mukaan lakiesitykseen sisälly perustuslaillisia ongelmia

erityisesti kauppatilanteessa heikosti tehty kuntotarkastus voi johtaa siihen ettei ostaja havaitse eikä koskaan saa tietää ostamaansa kohteeseen mahdollisesti liittyvistä puutteista

tämä edustaja oinosen tekemä lakialoite lisäisi toteutuessaan kiinteistö ja asuntokauppoihin liittyvää luottamusta ja siten ajan mittaan todennäköisesti myös asuntokauppojen lukumäärää

myös kiinteistöjen ylläpitosuunnitelmia olisi helpompi laatia ja toteuttaa ja nämä kaikki seikat vähentäisivät selvästi eri tahojen kustannuksia

arvoisa puhemies

tässä istunnossa on käyty laajaa keskustelua ylen tehtävistä ja tarpeellisuudesta ja varsin hyvä niin sillä nimenomaan eduskuntahan voi ylen lainsäädännössä määriteltyjä tehtäviä tarpeen mukaan muuttaa tai tarkentaa ja nämä lain määrittelyt näkyvät väistämättä myös yleisradion ohjelmien sisällössä

tämä politisoitumisen kausi sai ikävän huipennuksen suomettumisen aikana jolloin useat ylen toimittajat suitsuttivat sumeilematta itäblokin saavutuksia ja tähänhän edustaja hakkarainenkin äsken viittasi

arvoisa puhemies

ymmärrän sinänsä sosialidemokraattien esittämän huolen tästä kohtuuhintaisten asuntojen saatavuudesta ja nythän meillä todennäköisesti vielä erityisesti kasvukeskuksissa tilanne entisestään heikkenee tämän maahanmuuttokriisin johdosta

itäblokin romahduksen myötä sosialismin ihannointi näyttää muuttuneen monikulttuurisuuden hehkutukseksi joskin täytyy sanoa että yleisradio ei ole nykyään läheskään ainoa monikulttuurisuutta edistävä tiedotusväline

ja on selvää että valtakunnallisen tiedotusvälineen vuosikausia harjoittama mielipiteenmuokkaus näkyy väistämättä myös kansalaisten maailmankatsomuksen muutoksena

mutta palaisin nyt kuitenkin lähinnä vielä tähän sosialidemokraattien esittämään ajatukseen että kiinteistöveron rakennetta tulisi muuttaa vähemmän regressiiviseksi

ainakin omasta mielestäni se on erittäin valitettavaa mutta nähtävästi kaikki kansanedustajat eivät ajattele samoin

no ymmärrän tietysti että ajatuksena on tasata tuloeroja mutta ongelma on kuitenkin siinä ensinnäkin että kiinteistövero on varsin tehokkaasti kerättävä vero nykyisellään eikä valiokunnan ja verojaoston kuulemisten perusteella ole erityisen helppoa siirtyä tähän vähempään regressiivisyyteen

no sitten vielä toisena asiana se että kun tämä vero kerätään kiinteistön omistajalta niin olisi hyvin vaikeaa estää sitten tämän veron valumista vuokriin elikkä tämä regressiivisyys on tässäkin kohtaa ongelmallinen

arvoisa puhemies

vaikka pääasiallinen arvostelu onkin kohdistunut korotuksista ilmoittaneisiin tahoihin on eittämättä myös lainsäätäjillä ja valvontaelimillä aihetta kehitystyöhön

edustaja eestilä esittää sähkömarkkinalakia muutettavaksi siten että jakeluverkon laatuvaatimusten täyttämiseen vaadittavien investointien määräaikaa pidennettäisiin

vaikka tämä lakialoite ei poistaisikaan kaikkia siirtohinnoitteluun liittyviä epäkohtia olisi se kuitenkin osaltaan askel kohti toimivampia sähkömarkkinoita

nykyisillä melko matalilla energianhinnoilla kuluttajan saamasta sähkölaskusta vain noin kolmannes tai jopa alle muodostuu sähköenergian hinnasta

kun kuluttajan vaikutusmahdollisuus koko sähkölaskuun on prosentuaalisesti pieni heikentää se innostusta kilpailutukseen ja on siten pitkällä tähtäimellä omiaan lisäämään sähkömarkkinoiden tehottomuutta

kuitenkin takavuosina tuulivoiman syöttötariffit ovat omalta osaltaan lisänneet veronmaksajien energiatukiin liittyvää rasitusta

kylmän ilmaston ja pitkien etäisyyksien suomessa on pidettävä huolta siitä että kilpailukykymme tai elintasomme eivät kärsi energian korkeasta hinnasta

arvoisa puhemies

tässä käsiteltävänä olevassa hallituksen sisäisen turvallisuuden selonteossa muun muassa todetaan terrorismin uhan kohonneen suomessa

selonteon mukaan terroriuhkaa kohottavat konfliktialueilla taisteluihin osallistuneiden tulo suomeen ja ääriliikkeistä kiinnostuneiden henkilöiden määrän lisääntyminen

energia ja polttoaineverotuksen tasoa alentamalla asumisen ja liikkumisen kaltaiset perustarpeet olisivat kohtuullisen hintaisia ja yritysten kilpailukyky paranisi

tämä helpottaisi monen pienituloisen talousahdinkoa kun kulutukseen jäävät tulot kasvaisivat ja se parantaisi samalla suomen talouden toimintaedellytyksiä

merkittävin sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva muutos liittyy epäilemättä maahanmuuttokriisiin

merkittävä osa kadonneista turvapaikanhakijoista on todennäköisesti jäänyt oleskelemaan suomeen vaikka osa heistä onkin oletettavasti jo poistunut maasta

toissa viikolla keskusrikospoliisin tiedusteluosaston päällikkö sanna palo arvioi että vastaanottokeskuksista viranomaisten tietämättä poistuneisiin turvapaikanhakijoihin liittyy vakavia riskejä

toisaalta sisäministeriön kansliapäällikkö päivi nergin arvion mukaan suomessa on ennestään oleskellut hieman yli tuhat paperitonta henkilöä

paperittomien lukumäärän kasvu on joka tapauksessa hyvin merkittävä ja vastaanottokeskuksista kadonneiden henkilöiden motiivit saapua suomeen eivät myöskään aina ole viranomaisten tiedossa

on selvää että heidän tavoittamisensa ja kiinni ottamisensa on erittäin tärkeää ja kannustankin sisäministeriötä asian suhteen ripeisiin toimenpiteisiin enkä luultavasti ole ainoa kansanedustaja joka ajattelee samalla tavalla

arvoisa puhemies

suomen sisäisen turvallisuuden parantamiseksi eduskunnan tulee jatkossa muun muassa kiristää terrorismilainsäädäntöä ottaa käyttöön minimipalveluita tarjoavat palautuskeskukset kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita varten pienentää maahanmuuttoon liittyviä vetovoimatekijöitä ja panna täytäntöön muutkin hallituksessa jo sovitut maahanmuuttopolitiikkaa kiristävät toimenpiteet

nämä toimenpiteet ovat myös taloudelliselta kannalta järkeviä ja niiden toimeenpano on vähintä mitä tulevat sukupolvet voivat meiltä oikeutetusti odottaa

arvoisa puhemies

nykyiset aukiolorajoitukset koskevat vähittäiskaupan lisäksi ainoastaan parturi ja kampaamoalan liikkeitä mutta muut palvelualan liikkeet ovat jo tähän asti saaneet olla avoinna vapaasti

kuten näistä lakiesityksen perusteluista käy ilmi sääntelyn purkaminen tuo erityisesti kivijalkakaupalle kilpailuetua ja helpottaa siten kivijalkakauppojen ahdinkoa

siten tämä esitys tuo mielestäni kaupan alalle huomattavasti mahdollisuuksia työllistää jatkossa lisää ihmisiä

arvoisa puhemies

budjetin todennäköisesti epävarmin osa liittyy nimenomaan maahanmuuttokriisistä ja turvapaikanhakijoiden lukumäärästä aiheutuvien kustannusten arviointiin

kustannusarvioiden osalta kyse on useiden satojen miljoonien eurojen kokonaisuuksista ja samalla lisävelanottotarpeesta mikäli turvapaikanhakijoita tulee maahamme selvästi arvioitua enemmän

lisäksi kuluihin vaikuttavat muun muassa turvapaikkahakemuskäsittelyn nopeus sekä kielteisen päätöksen saaneiden palautusprosentti

tilanteen saamiseksi hallintaan hallitus on onneksi päättänyt ryhtyä toimiin muun muassa vetovoimatekijöiden karsimiseksi käsittelyaikojen nopeuttamiseksi ja kielteisen päätöksen saaneiden hakijoiden tehokkaaksi palauttamiseksi

ja kuten valtiovarainvaliokunnan mietinnössäkin on todettu on perusteettomasti turvapaikkaa hakeneiden henkilöiden määrää kenties mahdollista hillitä lisäämällä kohderyhmälle suunnattua tiedotusta maamme oloista ja turvapaikan saamisen edellytyksistä

varsin keskeinen on perin harvinaista että hallitus kaatuisi eduskunnan esittämään epäluottamuslauseeseen myös ensi vuoden talousarvioesityksessä mainittu päivitetty terrorismin torjuntastrategia jolla jatketaan väkivaltaisen ekstremismin torjuntaa

nämä ovat erittäin tärkeitä toimia erityisesti juuri nyt kun suomalaisten turvallisuudentunne on tänään ainakin teeveedraaman ja kotimaisen kirjallisuuden ystäville mitä ajankohtaisi

näitä kansan valitsemia syytetään kärsinyt pahan kolauksen aivan kuten edustaja juvonen aiemmin totesi

arvoisa puhemies

lakiesitys humanitäärisen suojelun perusteella myönnettyjen oleskelulupien poistamisesta lainsäädännöstä yhdenmukaistaa toteutuessaan suomen turvapaikkakäytäntöjä yleiseurooppalaiseen suuntaan

viime vuonna myönnettiin hieman yli sata oleskelulupaa humanitäärisen suojelun perusteella joten kyse ei sinänsä ole lukumääräisesti kovin suuresta muutoksesta

mutta kuten esityksen perusteluissa mainitaan kasvaneen turvapaikanhakijamäärän vuoksi määrä saattaisi olla jatkossa huomattavasti suurempikin

periaatteelliselta kannalta kyse on joka tapauksessa ylimääräisten vetovoimatekijöiden poistamisesta ja se on yksi keinoista joilla pyritään varmistamaan se ettei suomeen jatkossa kohdistu uutta turvapaikanhakijavyöryä ainakaan liiallisista vetovoimatekijöistä johtuen

toki myös muita uusia maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikkaan liittyviä tiukennuksia tarvitaan ja sitä että lakeihin aiemmin jääneet porsaanreiät tukitaan

suomen tuleekin kiristää maahanmuuttopolitiikkaansa vähintään yhtä tiukaksi kuin se on muissa pohjoismaissa mieluusti jopa tiukemmaksi kuten edustaja hakkarainenkin totesi

kiitän lopuksi hallitusta tästä lakiesityksestä ja kannustan sitä kiirehtimään myös muita suunnittelemiaan maahanmuuttopolitiikan tiukennuksia